näitä käytäntöjä tulee muuttaa ja tässä nyt käsiteltävänä oleva lainmuutos on hyvä tapa tähän vapaaehtoiseen maasta poistumiseen

sen sijaan ihmettelen tätä vahvaa nato epäilyä että ikään kuin tällä sopimuksella nyt vietäisiin suomea natoon

arvoisa rouva puhemies

esityksen tavoitteena on muun muassa kilpailun sekä palvelutarjonnan lisääminen alalle tulon helpottaminen sekä katsastuspalvelujen alueellinen turvaaminen

edustaja paloniemi tuossa kysyi voisiko tämä kerjäämisen kieltäminen parantaa näiden kerjäläisten asemaa kotimaassaan tai ylipäätään voidaanko tässä nähdä tämmöinen polku että se parantaa sitä

markkinoilla on tapahtunut muutaman viime vuoden aikana myönteistä kehitystä muun muassa palveluiden saatavuuden ja hintakehityksen osalta ja joillakin paikkakunnilla katsastushinnat ovat laskeneet kilpailun lisääntymisen myötä

ministeri orpo ja koko hallitus ovat toimineet tässä poikkeuksellisessa tilanteessa erittäin hyvin ja hakeneet ratkaisuja jouduttaneet näitä turvapaikkakäytäntöjä

meillähän on vapaaehtoisjärjestöjä jotka ottavat kontakteja näihin kerjäläisiin ja tarjoavat heille suojaa niin kuin edustaja kontulakin täällä kertoi itse tehneensä eli tarjotaan suojaa ja mahdollisuutta huoltoon ja peseytymiseen ja muuhun

pienen lapsen hoitaminen ja kasvattaminen kotona on arvokas kasvatustehtävä ja kotihoidon tuen leikkaus ei vähentäisi yhteiskunnan menoja vaan lisäisi niitä

mutta kysyn eräästä yksityiskohdasta joka liittyy tähän turvapaikkabisnekseen joka tällä hetkellä on noussut esille

mutta olen sitä mieltä että kriminalisoiminen saattaisi joissakin tapauksissa kyllä parantaa näiden kerjäläisten asemaa koska näinhän tapahtuu silloin kun poliisi puuttuu esimerkiksi prostituutioon

minkälainen vastuu näillä turvapaikkabisnestä tekevillä yrityksillä on sen oman toimipaikkansa turvallisuuden takaamisesta esimerkiksi yksityisiä turvallisuuspalveluja käyttäen

katsastuksen riippumattomuus on ollut yksi kohta jota on tämän lakiesityksen yhteydessä todella perusteellisesti selvitetty

silloinhan poliisi legitiimillä perusteella ottaa asian käsitelläkseen selvittää sen mistä tässä on kysymys ja se saattaa olla polku tänne järjestäytyneen rikollisuuden jäljille

esityksen mukaan jatkossa määräaikaiskatsastusten ja valvontakatsastusten kohdalla luovuttaisiin nykyisestä katsastusluvan haltijan varsin tiukasta riippumattomuusvaatimuksesta ja luvan voisivat jatkossa saada esimerkiksi huolto ja korjaamoalan yritykset tai muutkin ajoneuvoalalla toimivat

päättäjien tehtävä on luoda toivoa ja kannustaa perheitä siinä tehtävässä joka niillä on ja mahdollistaa niitä vaihtoehtoja sen arkisen elämän hoitamiseen

silloin henkilö saattaa kertoa ja avautua tästä miten hän on tänne tullut miten hän on joutunut tähän tilanteeseen ja sitä kautta päästään sinne syyhyn eikä pelkästään katsella tätä seuraamusta tässä

ymmärtää hyvin että aselaki on vanhentunut ja paineita tämän muuttamiseen on sekä kansainväliseltä taholta että näiden traagisten kotimaisten tapahtumien myötä

kyllä täytyy sanoa että meillä on ehkä tässä kehitysyhteistyöpolitiikassa ja diplomatiassa vielä paljon kehittämistä näissä maissa joissa nämä asiat eivät ole kunnossa

valiokunta kuitenkin katsoo että katsastustoiminnan luonteesta johtuen on erittäin tärkeää että sen luotettavuus varmistetaan myös jatkossa

kaikkea ei voi lainsäädännöllä estää mitä ihmismielen syvissä säikeissä kulkee

kun me kuitenkin avustamme heitä ja toimimme heidän kanssaan eri järjestöjen kautta niin kyllä meidän pitäisi asettaa tiukemmat ehdot

satojentuhansien harrastajien leimaaminen ikään kuin etukäteen rikoksesta epäillyksi vaan sen takia että heidän harrastukseensa liittyy väline jolla voidaan toista ihmistä vahingoittaa on kohtuutonta

katsastusluvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa että hakijan toiminta on järjestetty siten etteivät hakijan harjoittama muu ajoneuvoihin liittyvä toiminta kuin katsastustoiminta taikka muut seikat kuin ajoneuvon kuntoon sekä säännösten ja määräystenmukaisuuteen liittyvä arviointi vaikuta katsastuksen lopputulokseen

yksi esimerkki tästä

se että on kahden vuoden harrastusvelvollisuus ennen kuin pystyy hankkimaan oman välineen harrastaa on kohtuuton

katsastusluvan haltijan toimipaikassa ei saisi katsastaa katsastusluvan haltijan omia ajoneuvoja yrityksen omistamia tai hallitsemia ajoneuvoja

valiokunta katsoo asiantuntijakuulemisen ja saamansa selvityksen perusteella että edellä mainitut katsastustoiminnan riippumattomuutta ja luotettavuutta turvaavat säännökset täydennettyinä tehokkaalla valvonnalla pystyvät asianmukaisesti sovellettuina ja toteutettuina turvaamaan katsastustoiminnan yleisen luotettavuuden ja toiminnan muun asianmukaisuuden

esityksessä on ehdotettu useita säännöksiä joilla pyritään varmistamaan myös säännösten noudattamisen valvonnan tehokkuus

valiokunta pitää erityisen tärkeänä että liikenteen turvallisuusvirastolle taataan jatkossa riittävät resurssit valvonnan toteuttamiseen

sääntelyn noudattamisen valvonnalla on osaltaan välttämätöntä varmistaa jatkossa ettei uusi katsastuspalvelujen järjestämistapa aiheuta tarpeettomia lieveilmiöitä tai vaaranna katsastustoiminnan asianmukaisuutta

esityksen mukaan muun muassa yksittäishyväksyntöjä ja eräitä erityiskatsastuksia suorittavien toimijoiden tulee myös tarjota näiden katsastusten lisäksi saman ajoneuvoluokan määräaikais ja valvontakatsastuksia jolloin nykyisen kaltaisia riippumattomia määräaikaiskatsastuspalvelujen tarjoajia olisi tätä kautta jatkossakin markkinoilla

arvoisa rouva puhemies

kiinteistöveron korotusesitys tarkoittaa kiinteistöveron ala ja ylärajojen korotusta ja se tietysti ohjaa silloin veron perintää kunnissa

arvoisa herra puhemies

tarvittiin kokoomuslainen pääministeri ja kokoomuslainen maa ja metsätalousministeri että saatiin historian ensimmäinen metsäpoliittinen selonteko eduskunnan käsittelyyn kiitos siitä

tämä esitys liittyy siihen periaatteeseen että verotuksen painopistettä haluttaisiin muuttaa enemmän työn verotuksesta muuhun verotukseen ja sen vuoksi kiinteistöverotusta ollaan muutettu viime vuosina

arvoisa herra puhemies

tässä katsastuslain muutoskäsittelyn yhteydessä pitää pikkuhiljaa ruveta muokkaamaan ajatusta siitä että katsastus ei ole ikään kuin sitä vanhaa viranomaisen tarkastustoimintaa vaan katsastus on turvallisuuspalvelua autoilijalle ja kuluttajille

suurin osa sahateollisuuden tuotteistahan menee vientiin

tämä on johtanut raskaan kaluston katsastustoiminnassa ylikapasiteettiin tarpeettomiin laiteinvestointeihin katsastusverkoston päällekkäisyyksiin ja samalla alhaiseen käyttöasteeseen

pidetäänkö ulkomaankaupan markkinoinnissa tarpeeksi esillä sahateollisuuden tuotteita

haluaisin tässä yhteydessä nyt muistuttaa että tämä liittyy siis siihen periaatteeseen että halutaan siirtää verotuksen painopistettä enemmän työn verotuksesta muuhun verotukseen mutta olisi syytä sitten liikkua myös siellä työn verotuksen puolella

se on turvallisuuspalvelua samalla lailla kuin korjaamo ja huoltotoiminta on turvallisuuspalvelua

valiokunta pitää tältä kannalta hyvänä että katsastusluvan voisi jatkossa saada erikseen kevyiden ajoneuvojen katsastuksiin erikseen raskaiden ajoneuvojen katsastuksiin tai molempiin

esimerkiksi silloin kun auto viedään huoltoon jos siellä asentaja havaitsee jonkun todella liikenneturvallisuutta vaarantavan vian niin se varmasti korjataan siinä huollossa oli katsastusta tulossa tai ei

sahateollisuuteen liittyy myös vahva korkealuokkainen koneteollisuus ja palveluyritystoiminta joten tämä ravintoketju joka sahateollisuuteen liittyy on kaiken kaikkiaan varsin merkittävä

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että lakia toimeenpantaessa ja lain vaikutusten arvioinnissa varmistetaan raskaan kaluston katsastustoimipaikkaverkoston riittävyys

ryhmäpuheenvuoron käyttäjä sanoi että muutoksen on oltava aina turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen eli muutoksen on oltava aina turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen

eli pitää mieltää se että tässä on kysymys liikenneturvallisuuspalvelusta eikä pelkästään tämmöisestä tarkastavasta kontrollitoiminnasta

raskaan kaluston katsastusverkko ei saa muodostua kohtuuttoman harvaksi eikä uudistus saa johtaa raskaan kaluston katsastushintojen olennaiseen kohoamiseen

kiinteistöverohan on omaisuusvero ja se ei huomioi millään lailla esimerkiksi omistajan veronmaksukykyä ja siinä mielessä se ei ole täysin ongelmaton

siitähän tässä on kysymys

katsastajien koulutusvaatimukset ovat yksi osa tätä hallituksen esitystä ja esityksessä on lähdetty siitä että myös käytäntöön joiltakin osin ehkä insinööritutkintoja konkreettisemmin keskittyvien ammattitutkintojen kautta tulee olla mahdollista päästä katsastusalalle

niin kuin edustaja eestilä tuossa omassa puheenvuorossaan toi esille ovat kestämättömiä ne tilanteet joissa kiinteistön reaalinen myyntiarvo on pienempi kuin siitä vuosittain perittävä kiinteistövero

tämä ajoneuvojen katsastusvelvoite oikeastaan ministeriltä haluaisin kysyä oletteko harkinnut sitä kun on tämä vuosittain määrätyllä jaolla toistuva ajoneuvojen katsastusvelvoite että se sidottaisiin ajokilometrimääriin

valiokunta pitää tätä kannatettavana

ajaessani aamulla töihin kuulin pave maijasen biisin pidä huolta

eli näihin tilanteisiin jotka ilmenevät maan eri osissa kiinteistöjen arvot ja niiden käyttöarvot ovat erilaiset täytyy löytyä ratkaisuja ja sen vuoksi onkin hyvä että tuo kiinteistöverotuksen uudistushanke on etenemässä ja toivottavasti sen hankkeen myötä löydetään näihin ongelmakohtiin ratkaisuja

tärkein tehtävä on tietysti suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen ja paine on kova kun kustannustaso nousee puolustusmateriaalin osalta ja samaan aikaan vanha materiaali vanhenee ja poistetaan käytöstä

katsastajalta edellytettäisiin esityksen mukaan peruskoulutuksen lisäksi jatkossakin jatkokoulutusta sen varmistamiseksi että katsastajilla on riittävät tiedot ja taidot katsastuksen suorittamiseen

hallitus pitäkää kiinni päätöksistä voima itää niissä

käsittelyssä on siis vesihuoltolain sekä maankäyttö ja rakennuslain muutos ja kuten tuossa valiokunnan puheenjohtaja leppä ansiokkaasti esitteli tätä asiaa niin valiokunta on hyvin tarkasti pureutunut tähän muutokseen

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että koulutuksella pystytään myös jatkossa huolehtimaan siitä että katsastusta koskevaa osaamista löytyy riittävästi kaikkien ajoneuvoluokkien erityisvaatimusten mukaisesti

milloin saadaan digitalisaation aikana aikaan semmoinen järjestelmä että kun työllistää ihmisen niin ei tarvitse kuin syöttää sosiaaliturvatunnus ja palkkasumma sinne ja sen jälkeen verot ja eläkemaksut ohjataan

sitten täällä on puhuttu siitä että korjaamot alkavat tekemään katsastustoimintaa mutta tämä lakiesityshän sisältää myös sen että nykyiset katsastustoimipaikat voivat ruveta harjoittamaan korjaamotoimintaa

muutamia havaintoja ja yksityiskohtia nostan tästä esityksestä esiin ja pidän erittäin tärkeinä näitä huomioita joita on osoitettu vesihuollon riskien hallinnasta

äsken kysyin saman asian ja alan ihmettelemään onko kysymykseni liian vaikea eikö ääni kuulu vai eikö sitä ymmärretä

valiokunta on pohtinut asian käsittelyn yhteydessä myös eräänlaista kiertävän katsastajan toimintamallia jossa katsastustoiminta perustuisi riippumattomiin katsastustoimipaikkoihin ja niiden lisäksi esimerkiksi kaupallisia korjaamoja kiertävien riippumattomien katsastusmiesten käyttöön

silloin sitten on ehkä turha enää puhua riippumattomasta katsastustoimipaikasta koska nykyisten katsastustoimipaikkojen kannattavuus heikkenee

kysynkin sitä miten valtio kantaa vastuunsa näiden paikkakuntien rakennemuutoksen ja korvaavien työpaikkojen tai kompensaation suhteen

vesi on tärkeä ja veden saatavuus on tärkeä asia meille kaikille ja sen vuoksi erityistilanteiden riskien hallintaan tulee kiinnittää huomiota sekä valtakunnan tasolla että paikallisesti

toinen huoli on maanpuolustustahdosta ja kysynkin siitä miten näitä aluetoimistoja resursoidaan jotta se paikallinen maanpuolustustoiminta pystytään pitämään yllä ja varsinkin paikallisjoukkojen kertausharjoituksia lisäämään näillä alueilla joista varuskunta lakkautetaan

ei tule yhtään lisää massaa jota katsastetaan vaan olemassa olevaa kakkua jaetaan ja jos kannattavuus heikkenee nykyisillä toimipaikoilla niin otetaankin korjaamotoimintaa lisäksi siihen ja silloinhan se ei ole enää niin sanottua riippumatonta sekään

myös vesihuoltoverkoston korjausvelka joka täällä nostettiin selkeästi esille on asia johon pitää kohdentaa suurta huolta mutta myös toimenpiteitä

valiokunta toteaa että niin sanottua kiertävän katsastajan mallia ei ole ollut mahdollista arvioida riittävän seikkaperäisesti tämän esityksen käsittelyn yhteydessä

tähän väliin tuo aikaisemmin ehdottamani malli kiertävästä katsastajasta joka tarjoaa tätä palvelua korjaamoille on täysin riippumaton näistä katsastustoimipaikoista

valiokunta pitää tärkeänä että mallin hyödyntämismahdollisuudet arvioidaan jatkossa perusteellisesti lain vaikutusten arvioinnin ja valiokunnan ehdottamassa lausumassa tarkoitetun selvityksen yhteydessä

ne semmoiset pistekorjaukset aina siellä missä vuoto tapahtuu eivät enää riitä pitkälle tässä tilanteessa eteenpäin menemiseksi

kysynkin ministeriltä mitä ajattelette tästä mallista

vielä muutoksista ja siirtymäsäännöksistä

valiokunta ehdottaa katsastajan koulutusta koskevia säännöksiä täsmennettäväksi ja yhdenmukaistettavaksi muiden koulutusta koskevien säännösten ja käynnissä olevan muun valmistelun kanssa

suomessa tiedetään mitä on sota ja sen vuoksi osaamme arvostaa rauhaa yli kaiken

valiokunta ehdottaa myös katsastuksia koskeviin valvontatarkastuksiin liittyen ajoneuvon pysäyttämisoikeuden rajaamista selvästi vain katsastustoimipaikoissa oleviin ajoneuvoihin

pari viikkoa sitten saattelin omaa poikaani matkalle rauhanturvaoperaatioon ja jäin siinä tilanteessa miettimään mistä tässä rauhanturvaamisessa ja kriisinhallinnassa on pohjimmiltaan kysymys

vuodesta toiseen oi keusprosessien nopeuttaminen on näiden keskustelujen aiheena ja niin nytkin

myös havainto siitä että nykyisen verkoston kunnostaminen pitää priorisoida eikä niinkään havitella uusia laajoja hankkeita on oikeansuuntainen toimintalinja ja varmaan tässä taloustilanteessa vielä järkevä linja

jos luvan voimassaolo kuitenkin päättyisi aikaisemmin kuin kolmen vuoden kuluttua luvanhaltija saa halutessaan jatkaa luvanmukaista katsastustoimintaa kolme vuotta

kysymyshän on siitä että tälläkin hetkellä sadat suomalaiset rauhanturvaajat tekevät työtään tuolla maailmalla erilaisissa olosuhteissa eri kriisipisteissä jotta lapset voisivat käydä koulua

nostan esiin tässä yhden näkökulman ensinnäkin siitä että nopea oikeusprosessi on myös oikeusturvakysymys kaikille rikos ja oikeusprosessien osapuolille ja siihen tulee pyrkiä

myös se havainto joka täällä nousee esille hulevesien hallinnasta on entistä tärkeämpi nyt kun rakennettu ympäristö meillä lisääntyy ja myös tämmöiset äärimmäiset sääolosuhteet joissa sateet voivat olla rankkojakin tekevät hulevesien hallinnasta tärkeää

valiokunta pohti asian käsittelyn yhteydessä perusteellisesti myös katsastustoimintaan liittyvien tehtyjen investointien asemaan liittyviä kysymyksiä

mutta hallinto oikeuksia ruuhkauttavat tällä hetkellä viranomaisten prosessit toisia viranomaisia vastaan ja näissä prosesseissa monesti kansalainen tai yrittäjä jää sitten viranomaiskiistan kapulaksi

saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotettuja siirtymäaikaa koskevia säännöksiä riittävinä myös alalla nykyisin toimivien kannalta

turvataan sitä että lapset voivat käydä koulua ja ihmiset miehet ja naiset voivat tehdä työtä tai arkisia askareitaan niin hyvin kuin se niissä kriisiolosuhteissa vain suinkin on mahdollista

valiokunta kuitenkin katsoo että myös esityksen hyväksymisen ja lain voimaantulon välille on kohtuullista jättää riittävästi aikaa vähintään kuusi kuukautta

tässä ehkä olisi keskustelun paikka ministeriöiden välillä onko järkeä siinä että esimerkiksi ympäristökeskukset tekevät valtavan määrän valituksia ja ruuhkauttavat oikeusasteita

sitä myöten vältettäisiin sitten näiden rankkasateiden jälkeen esimerkiksi se ettei hulevesien täyttämä viemäriverkosto tulvi vesistöihin ja sitä kautta myös sitten jätevettä sieltä ohjaudu vesistöihin ja luontoon

eli kysymys on siitä että ihmisille annetaan mahdollisuus elää tavallista arkea niin tavallista kuin niissä olosuhteissa on mahdollista kaikkine iloineen ja harmeineen jotka siihen kuuluvat ja tämä tekee rauhanturvaoperaatioista ja kriisinhallintaoperaatioista erityisen arvokkaita

arvoisa puhemies

olenkin nostanut esiin ajatuksen että peruspääomaa voitaisiin kartuttaa sillä että törkeään rattijuopumukseen syyllistyneen ajoneuvon arvo tuomitaan menetettäväksi valtiolle ja ohjataan rikosuhrirahaston peruspääomaksi

kyseiset lausumat koskevat katsastustoiminnan valvonnan mahdollisimman tehokkaan ja kattavan järjestämisen tarvetta sekä lain vaikutusten tiiviin seurannan ja arvioinnin tärkeyttä

arvoisa herra puhemies

on täysin itsestäänselvää että yleisradio on ja sen tulee jatkossakin olla nimenomaan eduskunnan valvonnan alla oleva radio

olen muissakin yhteyksissä keskittynyt tämmöisiin perusteettomien pakkojen kyseenalaistamiseen on sitten kysymys kuntarakenneasioista tai tässä asiassa näistä liittymispakoista vesihuoltolain mukaisista liittymispakoista

edustaja yrttiahon tekemän ja edustaja myllykosken kannattaman esityksen mukainen suomen välitön vetäytyminen afganistanin operaatiosta olisi mielestäni tällä hetkellä erittäin suuri virhe

sen takia että nämä ihmiset saavuttaisivat sen arjen ja voisivat elää sitä niin hyvin kuin mahdollista niissä olosuhteissa on

eli jos kiinteistökohtainen vesihuolto täyttää asianmukaisesti muun lainsäädännön edellytykset niin tuota liittymispakkoa ei silloin olisi vaikkakin vesihuoltoalue olisi määritelty

on tärkeää että sitä aloitettua työtä ei jätetä kesken vaan tuetaan sitä afganistanin demokratiakehitystä tuetaan toivoa tulevaisuudesta

on hyvä että parlamentaarista työryhmää on nyt aikaistettu niin kuin ministeri täällä sanoi ja se pohtii ylen tehtävät ja aseman ja rahoituksen parlamentaarisesti ja työ tehdään varmasti kunnolla

silläkin valtiolla ja niilläkin ihmisillä on oikeus toivoon paremmasta tulevaisuudesta tuetaan sitä